edustaja

pertti poissa edustaja paloniemi

siitä huolimatta voin sanoa sen että tutkin tulevien viikkojen ja kuukausien aikana onko siitä jotain palautettavissa ja jos jotain on palautettavissa niin kyllähän se silloin todennäköisesti ensimmäisenä kainuuta koskee

totean sen että tämän rikkikysymyksen osalta enemmän on ollut halukkuutta syyllisten etsintään kuin ratkaisujen etsintään ja pidän sitä erittäin ongelmallisena

niillä on ollut kaikesta varmimmat mielipiteet jotka tätä prosessia ovat kaikista huonoiten tunteneet

no nyt jos katsotaan suurempaa kuvaa tämän rikin osalta niin huomasin ennen budjettiriihtä että sekä liikenneministerillä että myös sitten elinkeinoministerillä oli vähän erilaisia käsityksiä siitä miten tässä tulisi mennä eteenpäin

nyt tähän budjettiin tuli sitten liikennepuolen osalta ratkaisuja rikkipesureitten muodossa

omalta osaltani kyllä totean että rikkipesurit tulevat olemaan väliaikaratkaisu niin että pitää hakea laajempaa tulevaisuutta ja todennäköisesti tämä nesteytetty maakaasu on se joka tulee olemaan se asia

toivon että kun nyt sitten haetaan ensi kehysriiheen uusia ratkaisuja niin löydetään tämän lngn osalta terminaaliratkaisuja ja siinä myös eu voisi olla tukemassa niitä

arvoisa puhemies

pidän onnettomana sitä mitä europarlamentaarikko sarvamaa meni heti tuoreeltaan viime viikolla sanomaan että sieltä ei pysty tukea saamaan tai me emme pysty tukemaan kansallisesti

haluan kyllä keskustan puolelta tuoda esille sen että eihän keskusta ole omissa puheenvuoroissaan missään yhteyksissä arvostellut itse nuorisotakuun sisältöä ja tavoitteita

eli kysyimme mitä uusia ja välittömiä toimia hallitus aikoo tarjota työttömyyden nujertamiseksi ja pienentämiseksi

arvoisa puhemies

täällä on tullut monessakin puheenvuorossa esille että kaikista kiireellisintä olisi nimenomaan uudistaa sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämistä ei niinkään tätä kuntarakennetta ja rakentaa tämmöisiä suurkuntia joita hallitus on pitänyt tässä esillä

pitkä oli lista siitä mitä hallitus on kolmen vuoden aikana tehnyt eri asioissa mutta itse kysymykseen uusia ja välittömiä toimia työttömyyden pienentämiseksi hallitukselta ei kyllä tullut

sen sijaan pistin debatissa merkille sen että työministeri ihalainen totesi myötäsukaisesti kahteen keskustan esitykseen

on tämä ihmislähtöisyys jota keskustassa haluamme korostaa

on aivan luonnollista että silloin kun ihmisen tarvitsee päästä lääkärille tai hoitoon niin hän ei mieti sitä rakennetta kuka hänelle sitä hoitoa antaa vaan sitä että kunhan äkkiä pääsee

totean sen tämän päivän keskustelun sekä sen perusteella mitä aiemminkin viime kuukausina on käyty tästä asiasta että tähän liittyy aika paljon tietämättömyyttä tahattomuutta jopa poliittista ilkeyttä ja letkauttelua

toinen liittyi näihin starttirahauudistuksiin

toinen liittyi yritysten sukupolvenvaihdoksiin

mutta meidän päättäjien niin täällä eduskunnassa kuin myös sitten kuntatasolla on myös mietittävä sitä minkälaisella rakenteella näitä palveluita tarvitaan

siitä minusta esimerkki oli myös ministeri kyllösen lausuma kun hän sanoi että on rakennettu edunvalvontakonetta niin ettei uusia rikkikömmähdyksiä enää satu

toivon kyllä todella olipa työministerinä kuka tahansa tai minkälainen porukka tahansa muutaman viikon päästä tässä tulevassa hallituksessa näitten vaihdoksien jälkeen että näihin kahteen asiaan pystyttäisiin puuttumaan

tästä hallituksen toimintatavasta sosiaali ja terveyspalveluitten osalta jaan edelleenkin sen ajatuksen että tässä varmasti on lisännyt tätä vaikeuskerrointa että päätettiin ensin että tehdään tämä kuntarakenneremontti ja siihen kytketään sosiaali ja terveysasiat

kyllähän ne liittyvät erittäin olennaisesti työllisyyteen ja ensinnäkin siihen minkälaisia edellytyksiä valtiovalta julkinen valta tekee sen eteen että meillä pystytään sujuvasti ja tehokkaasti turvallisesti liikkumaan sekä teillä että myös rautateillä kuljettamaan tavaraa

ihmettelen kyllä sitä miksi katainen ja urpilainen superministerit tässä hallituksessa eivät puuttuneet tähän asiaan

kun ajattelen meidän teollisuuden kuljetuksia tai vaikka uusiutuvaa energiaa tai yleensä metsäteollisuutta niin se on aivan olennainen asia aivan olennainen asia

sitten totta kai maailmalla ja imossa joka edustaa tätä merenkulun säätelyä ympäristönsuojelun osalta tultiin siihen tulokseen että rikki typpi ja pienhiukkaspäästöjä pitää pystyä ruveta rajoittamaan niillä alueilla missä asuu paljon ihmisiä ja alkoi valmistelutyö tämän rikkiasian osalta

jos heillä olisi ollut poliittista tahoa niin pienempiäkin asioita hallituspuolueitten puheenjohtajat kykenevät ratkaisemaan kuin tämä on

tietysti silloin rakennusvaiheessa kun rakennetaan näitä liikennehankkeita sekin on tietysti tärkeää että niillä on työllistävä vaikutus että ne pystyvät toimimaan myös silloin tämmöisessä elvyttävässä merkityksessä

tämä on paha asia että tämä on nyt pimitetty äänestäjiltä ja minä ihmettelen sitä että täällä tänään ei ole kuultu kyllä yhtään uutta linjausta

jäin miettimään sitä että jos kerran ne ovat ne linjaukset mitä hallitus saa aikaiseksi niin miksi hallitus ei laita vaikka huomenaamuna kunnille tätä lausuntokierrokselle jos kerran tämä paketti hallituksen mielestä on niin selvä ja se tässä sitten kaiken kaikkiaan on

selvitin asian ja näin oli että oli tällä tavalla valmisteltu ja missään ei ollut tehty poliittista linjausta asiassa ei myöskään hallitusneuvotteluissa eikä myöskään minua ollut ministerinä informoitu

no miksi sote palveluita pitää uudistaa

virkamiehet valmistelivat sitä ja elinkeinoelämä oli tietoinen siitä mistä valmisteluissa on kysymys mutta viikkoa ennen näin sitten otettiin minuun yhteyttä

se tulee kuulkaa olemaan iso juttu

on turvattava lääkäreiden ja henkilökunnan hyvät työskentelyolosuhteet ja sitten myös katsottava pidemmälle että meillä on siellä sosiaali ja terveyspuolella koko maassa riittävästi lääkäreitä ja myös niitä käsipareja

minun ensireaktioni oli se että meidän ei pidä missään tapauksessa tähän suostua ja olisin ollut valmis myös tässä asiassa toimimaan jopa niin että olisimme siitä valmistelusta poikenneet ja olleet poissa siitä päätöksestä mutta se ei hallitukselle käynyt ja tämän voivat todistaa sekä lvmn virkamiehet pääministeri että myös edellisen hallituksen ympäristöministeri

itse olen jo nähnyt että aiotaan sellaisten ratojen jotka on metsäteollisuuden vuoksi kunnostettu päivittäinen kunnossapito jo lopettaa ja se on kyllä hölmöläisten takinkutomis tai matonkutomishommaa miten se nyt halutaankaan sanoa

no sitten tuli tämä yhteinen imon linjaus jossa kaikki imon jäsenmaat olivat mukana ja sen jälkeen minä ja sitten kollegani virosta jätimme nootin tästä asiasta että emme ole tällaisena halukkaita viemään sitä eteenpäin ja käytäntöön ja tiesimme että tästä on eussa valmisteilla myös direktiivi joka nyt sitten on ihan meidänkin tiedossamme mitä siinä direktiivissä on asiasta päätetty

täälläkin on aina esitetty vähän tämmöistä virheellistä tietoa ja tukiopetus sen suhteen on paikallaan joten otan esille oman maakuntani pohjois karjalan kun tunnen sen kaikista parhaimmin

sen merkitys olisi nimenomaan siinä että me pystyisimme muutamia isoja hankkeita liikennehankkeita siirtämään vuosittain sinne sen rahoitettavaksi ja sitä kautta hakemaan niille tämmöisen pidemmän ajan rahoitusmallin ja saataisiin säästettyä tämä meidän perusväylänpidon rahoitus edes nykyisellä tasolla

lapsilisäleikkaukseen ja kotihoidon tuen pakkokiintiöintiin

keskustan puolelta ymmärretään hyvin että talous on tiukka ja täytyy tehdä sopeutustoimia ja myös näitä rakenteellisia uudistuksia mutta on kaksi asiaa joita emme hyväksy

kun hallitus hokee että pitää olla vahvat peruskunnat niin en ymmärrä esimerkiksi miten ylä karjalan kunnista lieksa nurmes valtimo juuka laittamalla yhteen saadaan vahva peruskunta joka pystyisi tarjoamaan sitten sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palvelut

mutta sen sijaan minkään yksittäisen asian puolesta en ole niin paljon viime vaalikaudella tehnyt eun liikenneministerineuvostossa töitä kuin tämän rikkiasian osalta

kun te teitte niin omituisen monimutkaisen huonoa perhepolitiikkaa ja huonoa veropolitiikkaa sisältävän mallin tämän kompensoimiseksi niin eikö olisi mahdollista että tämä lapsilisäleikkaus vielä peruutettaisiin

koska tätä ei ollut selvitetty millään tavalla onko olemassa tätä vähärikkistä polttoainetta mikä on hintakehitys miten se vaikuttaa näihin eri liikennemuotoihin niin vasta suomen aloitteesta komissio rupesi ylipäänsä selvittämään niitä

ei mitenkään voi niin tapahtua

silloin ratkaisu ei ole se että joensuu keskuskaupunkina olisi sitten se joka isäntäkuntana huolehtisi näitten ylä karjalan kuntien terveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta

tämä on myös hallituspuolueitten edustajien puolelta nostettu viime viikolla esille ja minun mielestäni valtiovarainministeri rinne sitä ei tyrmännyt

paljon parempi on että on maakunnallisesti leveät hartiat ja kuntien välisellä yhteistyöllä järjestetään sosiaali ja terveyspalvelut

no sen jälkeen pari kolme vuotta sitten oli monia eri sitsejä epävirallisia sekä komissaarin kanssa että minun kollegoideni kanssa myös pohjoismaiden ministereitten ja baltian ministereitten kanssa siitä pystyttäisiinkö tälle asialle tekemään jotakin ja olisiko valmiutta tähän lykkäykseen

sanoisin niin että ainakin meillä se onnistuisi muuntamalla vain meidän nykyistä sairaanhoito ja sosiaalipiiriämme sillä tavalla että se olisi koko maakunnan alueella ja perusterveydenhuolto siinä mukana

sen sanon tästä demokratiapuolesta että täysin absoluuttisesti hienoa demokraattista mallia ei ole olemassa

tiedätte sen hyvin että valtuustoihin kyllä valitaan suorilla vaaleilla mutta eihän lautakunnissa joilla saattaa kunnan johtosäännöstä johtuen olla erittäin paljon valtaa esimerkiksi valtaa päättää vaikka terveyskeskusverkosta tai vaikka kouluverkosta ole suorilla vaaleilla valittuja edustajia

minä ajattelen ihmisten terveyttä mutta kysymys on siitä että pitää pystyä yhdistämään se että tehdään järkevää ympäristöpolitiikkaa myös ihmisten terveyden kannalta ja sitten se että meidän elinkeinoelämän kilpailukyky ei vaarannu

itse katson ainakin että meidän ei pidä ajatella näitä kuntayhtymiä sellaisena kuin me ne nyt tunnemme vaan meillä pitää olla valmiutta kehittää niistä myös demokratian kannalta parempia kuin ne nyt ovat

ensinnäkin totean mitä tuossa jo edustaja rehulakin sivusi ministeri kiurun voisinko sanoa vähän purkauksenomaisesta ulostulosta tuossa debatin loppuvaiheessa

eilenhän täällä todellakin käsiteltiin opetus ja kulttuuriministeriön pääluokkaa ja siinä lyhyesti myös varhaiskasvatuslakia jota ollaan juuri uudistamassa ja sen uudistaminenhan on todella tarpeen siitä varmasti kaikki ovat samaa mieltä mutta eilen esitin sen kysymyksen että kun nyt elokuun lopussa tehdään perustavanlaatuisia leikkauksia tänne kotihoidon tukeen ja samaan aikaan on esitetty myös että tätä lasten päivähoito oikeutta rajoitettaisiin niin tuntuu siltä että jääkö tälle varhaiskasvatuslain uudistamiselle käteen enää muuta kuin tehdä perustelut sille miksi näitä leikkauksia tehdään

täällä on kehuttu että nyt tällaista ei voi tapahtua että edunvalvonta on hyvässä kunnossa mutta imota ja icaota jossa lentoliikennettä koskeva päätöksenteko ja valmistelu tapahtuvat kumpaakaan ei käsitellä muuten missään poliittisessa instanssissa

ne eivät ole eu asioita eli ne eivät ole eu ministerivaliokunnan asioita ja edelleenkään niissä ei ole mitään erillistä instrumenttia

mutta se pitää oppia että pitää olla poliittisen koneiston koko ajan valppaana ja myös aina kun hallitus vaihtuu hallitusneuvotteluissa käydä läpi tarkasti minkälaista valmistelua kansainvälisissä järjestöissä asioitten osalta on jotta ne eivät tule yllätyksenä

varmaan aikanaan kun näitä asioita lähdettiin kehittämään puhuttiin nimenomaan päivähoidosta ja ensisijaista oli katsoa se että miten silloin kun vanhemmat käyvät töissä saadaan järjestettyä tämä päivähoito

varmasti on kehitettävää siinä miten pystyttäisiin myös niille lapsille jotka ovat kotona hoidettavana tarjoamaan tämmöistä virikkeellistä toimintaa jossa saisi tavata myös muita lapsia ja ryhmäytyä

toistan sen mitä olen aiemminkin sanonut että käytännössähän on niin että tässä leikataan todellakin kestoa tämän äidin saaman kotihoidon tuen osalta

meidän suurin argumentti on siinä että pidämme tärkeänä että perheet osaavat itse päättää mikä heidän perhetilanteensa ja heidän lapsensa ja lapsiensa kannalta paras on

toinen pääargumenttimme on se että tässä luodaan kyllä järjestelmä joka jakaa perheitä eri kasteihin

voi olla vähän hankalaa esimerkiksi asuntolainojen osalta tehdä rytmitystä tällaiseen vähennykseen

kuntien asemasta on aika vähän täällä keskusteltu mutta todellisuus on se että kyllähän tällainen malli tulee lisäämään kuntien menoja merkittävästi henkilöstön osalta ja myös tilojen osalta

vahasalo ei käyttänyt vastauspuheenvuoroa mutta hänellä oli kyllä tärkeä pointti siinä kun hän puhui tästä hyötykustannus suhteesta

sitä käytetään todella tarkasti

mutta oikea kysymys on onko se hyötykustannus kriteeristö tällä hetkellä ihan ajantasainen tai tulevaisuutta ajatellen jos ajatellaan vaikka ilmastoseikkoja tai näin olisin henkilökohtaisesti sitä mieltä että sitä pitäisi pystyä uudistamaan paremmin nykytilannetta vastaavaksi

mitä kataisen hallitus on tehnyt naisten samapalkkaisuuden eteen ja toiseksi mitä hallitus on tehnyt pätkätöiden vähentämiseksi

esimerkiksi julkisella puolella on erittäin paljon naisia määräaikaisissa työsuhteissa pätkätöissä ja sijaisuudet kiertävät ja kiertävät ja ne sijaiset eivät ole saaneet vakituista työtä vaikka jatkuvasti sijaisille on tekemistä

sitten rahoista

edustajat elsi katainen hoskonen ja myös kankaanniemi kiinnittivät huomiota uusiutuvan energian ohjelmaan ja siihen otetaanko sitä mitenkään huomioon

mutta nythän hallitus lupasi tässä omassa rakennepaketissaan selvitystä taas selvitystä vanhempain kustannusten jakaantumisesta

kysymys on kymmenen vuoden ohjelmasta ja siinä on vielä paljon elementtejä tarkentumatta miten paljon on puuhaketta ja mikä on mitäkin

se ei tule varmasti valmiiksi tällä vaalikaudella mutta realistinen malli pitäisi kyllä saada aikaiseksi että mitä siinä kaiken kaikkiaan tehdään

niistä osa varmasti tarvitaan siellä perustienpidossa sieltähän ne puut ja hakkeet sitten lähtevät eteenpäin mutta samalla tavalla pitää miettiä myös raideyhteyksien kehittämistä missä tarvitaan vahvennusta lisää parempia raiteita pidempimatkaisissa kuljetuksissa

minäkin olen lukenut tilastoja ja kansainvälisiä vertailuja suomen ja ruotsin vertailuja euroopan maihin suomen naisten työssäkäyntiasteesta ynnä muuta

totean sen että meillä ei ole suomessa kyllä hävettävää siinä miten naiset ja myöskin äidit osallistuvat työhön

tiedän sen että jonkun lapsiperheen tilanteeseen osa aikatyö sopisi paremmin se on varmasti todellakin niin ja sitä toivotaan mutta en kyllä pidä erittäin hyvänä jos meillä on tavoiteltavana osa aikatyöyhteiskunta

se ei ole pelkkää liikenne eikä logistiikkapolitiikkaa vaan se on myös energiapolitiikkaa ja niittenkin energiayhtiöitten jotka aikovat ottaa ehkä käyttöön vaikka puuhaketta ja näin sana on hyvin merkittävä

eräs kuuluisa silta on turussa ja sille on tehty madonluvut jo nyt mutta sitten näistä muista silloista pienemmistä silloista joka ely keskuksessa on kyllä tarkka lasku ja niitä seurataan tarkasti

niitä siltoja voidaan käyttää mutta niihin saattaa tulla rajoituksia ja eiväthän ne itsestään parane niin että rahoitusta aina kaiken kaikkiaan vaativat

suosittelisin tutustumaan toimitusjohtaja pasi holmin tekemään raporttiin vaihtoehtoisista rahoitusmalleista

se on tärkeä asia mutta hyvin tiedätte että valtiovarainministeriö ei ole kovin innokas että kesken vaalikautta mitään uusia malleja tai budjettia liikennepolitiikkaystävällisemmäksi muutettaisiin

siihen ei ole valmiutta

yksi idea minkä pasi holm muun muassa esitti oli että perustettaisiin tämmöinen valtion infra oy se oli siinä mukana

jälkirahoitusmallithan ovat nyt olleet käytössä ja muun muassa talvivaaran kaivos on hyvä esimerkki siitä että jälkirahoitusmallia on käytetty

kyllähän se niin on että ei tänä keväänä mikään muu korjaa kuin aurinko ja kesän tulo sen että ehkä tuolla juhannuksen huitteilla sitten routa on poissa

jos ei siellä erityisesti pystytä varautumaan niin se on turvallisuusseikka että niitä nopeuksia joudutaan laskemaan

minä uskon kyllä että meillä on aika tavalla yhteneväisiä näkemyksiä myös asiasta

arvoisa puhemies

ensinnäkin totean että en mene nyt tämän ensi vuoden budjetin yksityiskohtiin tässä puheenvuorossa vaan sitten kun niitä pääluokkia tarkemmin käsitellään

haluan tässä ottaa esille itse asiassa sen että yhden vuoden budjettiratkaisulla ei kyllä muuteta suomen suuntaa vaan meidän pitää katsoa huomattavasti pidemmälle aikavälille ja tietysti lyhytaikaisiin toimiin joilla välittömästi pystyttäisiin vaikuttamaan suomen nousuun saamiseksi ja sitten niihin mitkä luovat perustaa vähän pidemmällä aikavälillä

ajattelin tässä lyhyessä puheenvuorossani ottaa esille myös suomen päätöksentekojärjestelmän uudistamisen ja ehkä sen miten saataisiin omia päätöksiämme tästä talosta myös nopeammin vietyä eteenpäin käytäntöön

ensinnäkin suomen päätöksentekojärjestelmä vaatii todellista uudistamista

me olemme nähneet useamman vaalikauden ajan mutta myös tälläkin vaalikaudella että niitä päätöksiä ei tahdo syntyä

se johtuu varmaan osittain tällä vaalikaudella tästä leveästä hallituspohjasta mutta ei sekään kyllä ainoa syy tähän asiaan ole

valtioneuvoston on pystyttävä omaa toimintaansa parantamaan myös rakenteellisesti että uudistuksia syntyisi mutta sitten vielä ehkä tärkeämpi asia olisi se että me ottaisimme laajemmin käyttöön myös kokeiluja ja tekisimme suomesta tällaisen laajemmin sanottuna kokeilevan yhteiskunnan ja sitä kautta testaisimme ajatuksia ja ideoita myös tuolla käytännössä määräaikaisilla ja alueellisilla kokeiluilla

osa voi olla pilotteja joita kyllä käytetään mutta voisi olla sitten myöskin toisenlaisia kokeiluja ja saisimme ehkä niistä tietoa erityisesti sellaisista asioista jotka ovat kiistanalaisia

siitä on itse asiassa pari viikkoa sitten esitetty jonkinlainen malli miten sitä kokeilua voitaisiin järjestää ja pitäisin hyvänä että tuleva hallitus pystyisi lähtemään näitten kokeilujen osalta liikkeelle

sen verran ensinnäkin haluan todeta että tätä ei kyllä sinänsä keksitty siellä kansainvälisessä merenkulkujärjestössä imossa vaan aloite tähän asiaan tuli kaiken kaikkiaan kansainväliseltä tankkerijärjestöltä eli tankkereitten omistajat halusivat myös että saadaan halvempia kustannuksia kun näitä teknologioita muutetaan

ajattelen sillä tavalla että kokeiluja voisi syntyä aika monenkin hallinnonalan osalta ja osa voisi olla tämmöisiä hallituksen liikkeelle laittamia

mutta sitten meidän pitäisi pystyä toimimaan myös alhaalta ylöspäin lähteviä kokeiluja tukien aivan paikallisia ja alueellisia kokeiluja eteenpäin vieden ja saamaan sitä kautta hyvää käytäntöä levitettyä paikasta toiseen